arvoisa herra puhemies

kuntien taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään erittäin vaikea ja kun siihen yhdistää sitten sote rakenteen vaatimat uudistukset niin tämä toimintakenttä kuntatyöntekijöitten kannalta on ollut todella vaativa

nyt kun tähän vielä yhdistää jyrää meijän eli esimerkiks

ja nyt kun kuntiin tulee paljon turvapaikanhakijoita niin se tuo myös suuren haasteen ei pelkästään taloudellista haastetta vaan myös suuren haasteen meidän päivähoidolle meidän sosiaali ja terveyspalveluille meidän perusopetukseen että me pystymme vastaamaan niihin haasteisiin mitä he tuovat oman kulttuurin kielen ja muiden asioiden osalta ja sitä kautta me tarvitsemme myös meidän kuntasektorin työntekijöille lisää osaamista

tomaatti esimerkiksi nämä meidän palveluprosessien uudistamiset sekä mahdolliset karsinnat ja sitten kuntauudistuksen niin käytännössä meidän kuntatyöntekijät ovat sellaisessa myllerryksessä että heidän hyvinvointinsa saattaa tässä tilanteessa monessa mielessä olla ei voi sanoa että vaarassa mutta kuitenkin sellainen asia johonka pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota

hallituspuolueiden leikkauspäätös kohdistuu opinnot keskeyttäviin nuoriin jotka ovat asunnottomia jotka kärsivät masennuksesta tai jännityksestä joilla on oppimisvaikeuksia tai päihdeongelmia tai joilla on vaikeiden perhesuhteiden vuoksi vaikeuksia solmia erilaisia ihmissuhteita

sosialidemokraattien mielestä näiden nuorten elämäntilanteet pitää kartoittaa ja puuttua ongelmien syihin heitä tulee tukea ja kannustaa eikä entisestään vaikeuttaa heidän arkista elämäänsä leikkaamalla muutenkin alhaista toimeentulotukea

miten tämän kuntauudistuksen sekä sote uudistuksen yhteydessä huolehditaan meidän kuntatyöntekijöitten hyvinvoinnista ja siitä että meidän kuntatyöntekijät edelleen pystyvät tuottamaan hyvää laadukasta palvelua ja samanaikaisesti kehittämään sitä sekä ennen kaikkea huolehtimaan meidän kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista

onko hallitus pohtinut sitä miten me tässä tilanteessa vahvistamme meidän kuntapuolen osaamista jotta me pystymme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla näitten ihmisen kotoutumiseen ja mahdollisesti sitten myös heidän integroitumiseensa yhteiskuntaan

vapaa liikkuvuus tuo meille varmasti tulevaisuudessa monia erilaisia kysymyksiä joihinka me joudumme vastaamaan ja joita me joudumme seuraamaan ja on erittäin tärkeää että me seuraamme näitten euroopan unionista tulevien direktiivien vaikuttavuutta meidän omaan lainsäädäntöön ja meidän toimintoihin

erkki virtanen äsken omassa puheenvuorossaan

ensinnäkin minunkin mielestäni on täysin outoa se että perustellaan opintotuen indeksin jättäminen sillä ettei se ollut sata komitean esityksenä

arvoisa puhemies

haluan omalta osaltani ja meidän valiokuntaryhmän puolesta vielä tarkentaa nimenomaan sitä että emme lähteneet ed

mielestämme ihmisten sosiaaliturvaa ja hyvinvointia on parannettava

jottei tulisi kuitenkaan väärää käsitystä äskeisestä niin oletan että me joudumme näihin eri direktiiveihin myös yhdistelmälupadirektiiviin ja siihen liittyviin erilaisiin asioihin lähitulevaisuudessa palaamaan ja joudumme pureutumaan niihin vielä jatkossakin

peruspalvelut tasaavat ihmisten hyvinvointieroja tehokkaasti jos ne pidetään laadultaan kaikille houkuttelevina ja hinnaltaan jokaiselle kohtuullisina

erkki virtasen pykälämuutokseen juuri niillä perusteilla jotka perustuvat jää näin riskin pää ei siihen riskiin että tässä joudutaan sitten takaisinperintään nimenomaan sieltä hän lähti viimeiseen

myös thln tutkimus osoittaa että ihmiset antavat vahvan tukensa pohjoismaiselle sosialidemokraattiselle hyvinvointimallille jossa yhteisin varoin tuotetaan palveluita jokaisen kansalaisen käyttöön

jo pelkästään se mitä esimerkiksi potilasdirektiivi tulee tarkoittamaan meidän terveydenhuollon kehittämisessä tai miten vapaa liikkuvuus sinällään tulee vaikuttamaan meidän työlainsäädäntöön ja sitä kautta tuo myös erilaisia vaikutteita meidän sosiaaliturvajärjestelmään

toisaalta tässä on myös hyvin pitkälle periaatteellinen asia

olennaista on että kuntien peruspalvelut ovat toimivia jokaisen kuntalaisen kannalta ja että ne ovat laadultaan ja hinnaltaan jokaiselle houkuttelevia ja mahdollisia

mutta tässä lausumassa minun mielestäni on kiteytetty kyllä erittäin hyvin koko tämän lainsäädännön perimmäinen tavoite myös tämän lainsäädännön ja järjestelmän yksinkertaistamisesta ja siitä että näihin byrokratiahankaluuksiin on järkevää puuttua ja siihen ennen kaikkea liittyy myös tämä lomakorvauksen jaksottuminen ja sen työttömyyspäivärahan määrittely

kun muut etuudet on sidottu indeksiin mikä on hyvä asia jota kannatamme lämpimästi ei ole millään tavalla perusteltua se että opiskelijat jätetään ilman pää ja indeksi ja kannatustaan indeksikorotusta ja sitomista indeksiin

ihmiset maksavat entistä enemmän jokaisesta palvelusta minkä takia ei ole enää itsestäänselvyys että ihmisellä on mahdollisuus saada kaikki tarvittavat palvelut mitä hän tarvitsee

mutta kun me näitä asioita käsittelimme muun muassa asumisperusteista sosiaaliturvaa niin näen että kun me palaamme näihin kysymyksiin niin niitten vaikuttavuus tulee olemaan tulevaisuudessa meidän käsissämme

se on moraalisesti väärin

tämän lisäksi hallitus on lisäämässä uutta asiakasmaksua sairaanhoitajamaksua mitä en voi millään hyväksyä vaikka viimesijaisen päätöksen tekeekin kunta tämän päätöksen jälkeen

toisaalta myös kun opiskelijat saavat opintotukea sen opintotuen tärkein tavoite on nimenomaan se että opiskelijat voivat suorittaa opinnot tavoiteajassa ja he voivat keskittyä opintoihinsa

ei niin että me odottaisimme näitä lainsäädäntöjä kymmenen vuotta vaan me luomme lainsäädäntöä lähivuosina lähiaikoina mutta niitten vaikuttavuus tulee olemaan selkeästi seuraavien vuosien aikana jopa kymmenen vuoden päästäkin

jatkan puheenvuoroani seuraavassa puheenvuorossa

valitettava tosiasia on myös se että opiskelijoitten mielenterveysongelmien yhtenä syynä ovat myös taloudelliset syyt kun ei tiedä miten selvitä taloudesta

sen takia on myös äärettömän tärkeätä se että opiskelijoitten opintotukitasoa parannetaan sitä kehitetään ja vähimmäismäärä mitä tällä kaudella olisi voitu vielä tehdä olisi että se olisi sidottu indeksiin aivan kuten muutkin etuudet

arvoisa herra puhemies

suomalainen yhteiskunta rakentuu työstä

toinen asia josta me olemme varmaan kaikki yhtä mieltä on että jokaisella kansalaisella on oltava oikeus tehdä työtä ja hänellä tulee olla myös oikeus ansaita päivittäinen elantonsa itse omalla työllään ja sitä kautta turvata niin itsensä kuin perheensä päivittäinen arki

arvoisa herra puhemies

opiskelijoiden asumislisään ei jatkossa huomioida puolison tuloja

meillä on kuitenkin erilaisia erityisryhmiä jotka tarvitsevat tähän vahvempaa tukea kuin jotkut muut ja tästä syystä on erittäin tärkeää että hallitus panostaa muun muassa nuorisotakuuseen nuorten työllistämiseen heidän koulutusmahdollisuuksiinsa ja valmentaa heitä myös työelämään

tämä uudistus on erittäin tervetullut sillä entinen käytäntö ei ollut opiskelijoiden kannalta oikeudenmukainen eikä kelan näkökulmasta mielekästä

tämä on ollut sellainen asia jota olen henkilökohtaisestikin miettinyt

jos esimerkiksi perhe asuu virossa isä tulee töihin suomeen ja perheessä on äiti ja vaikka kaksi lasta jotka asuvat virossa niin viro maksaa perheelle lapsilisää ja suomi maksaa lapsilisää sillä tavalla että se lapsilisän määrä yhteen sovitettu määrä on sen korkeamman lapsilisän määrä

arvoisa herra puhemies

opintotuessa on kuitenkin edelleen parantamisen paikkoja

tiedämme että valtiovarainministeri urpilainen on käynnistänyt eräiden palveluiden kartoitustyön mikä on näiden pitkäjänteisten päättää siitä mikä on pitkäjänteinen vaikutus muutamien palveluiden kustannuskehitykseen niiden saatavuuteen ja ihmisten hyvinvointiin

myönteistä tässä on ollut nimenomaan se että tällä hetkellä voidaan sanoa että ikääntyneitten ihmisten työllisyysaste on kehittynyt myönteisesti ja tätä työtä pitää myös jatkaa

se jakaa saman ikäiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan keskenään

arvoisa puhemies

elikkä tässä tilanteessa suomi maksaa korkeampaa lapsilisää kuin viro ja käytännössä tämä perhe saa tämän korkeamman lapsilisän määrän verran lapsilisää viroon

on myös erittäin tärkeää että kun hallitus on nyt omalla työllään halunnut rakentaa osatyökykyisille omat ohjelmamallinsa niin nämä mallit myös tulevat käytäntöön elikkä hallitus myös panostaa osatyökykyisten ihmisten mahdollisuuteen olla työelämässä

he joutuvat pyytämään rahaa vanhemmiltaan päivittäistä meillä ei täytä elämästä ja opisekellut päivittäistä elämää ja opiskelua varten

kysyisin nyt teiltä onko kuntataloudessa vastaavanlaista selvitystyötä tehty

arvoisa herra puhemies

ensiksi aluksi haluan todeta oikeastaan edustaja pelkosen puheenvuoron jälkeen sen että tämä laki on vain osa alkoholipolitiikkaa emmekä me tällä lailla ratkaise kaikkia niitä alkoholiongelmia

kaikilla vanhemmilla ei sitä rahaa edes ole heidän oman elämäntilanteensa takia

hallitus aikoo jäädyttää yleisen asumistuen enimmäisasumismenot vaikka ne eivät tälläkään hetkellä vastaa vuokratasoa

tämä tulee tarkoittamaan sitä että meidän pitää pystyä myös rakentamaan semmoisia työelämäpaikkoja ja työolosuhteita joissa osatyökykyiset pystyvät aidosti olemaan töissä

tämä on yksi näitä asioita

mutta tällä lailla voidaan vaikuttaa meidän alkoholin kulutukseen ja tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta jonka eteen muun muassa alkoholilain kokonaisuudistuskin sitten vaikuttaa kun se tulee meidän käsittelyyn ja tämäkin koskettaa yhtä sen osa aluetta

korkea asteella tällaista järjestelmää ei ole eikä tietenkään pidäkään olla

olisiko oikeudenmukaisempaa se että näissä tilanteissa se maa jossa esimerkiksi perhe asuu maksaa perheelle esimerkiksi lapsilisät eikä se että sitä yhteensovitetaan sitten suomen kannalta

ja kun me tiedämme että tällä hetkellä taloudellinen tilanne yhteiskunnassa on erittäin vaikea niin tämä on haastavaa mutta tarvitsee meiltä myös lisää panostuksia

tämä opintotuen epäoikeudenmukaisuus tulisi korjata välittömästi

arvoisa puhemies

nyt kun ministeri on paikalla kysyisin häneltä kun kannan huolta nimenomaan näistä määräaikaisen turvapaikan saaneista b luokan kansalaisista

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys alkoholimainonnasta on keskusteluttanut valiokuntaa paljon

suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat maksuton tasa arvoinen koulutusjärjestelmämme ja kansalaisten vahva osaaminen

sitten tämä miksi sanoin että tämä hallitus on vahvistanut yksityisen palveluntuottajan asemaa selkeästi

vuoden alussa voimaan tulleen nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on saada jokainen nuori osalliseksi yhteiskuntaan koulutuksen ja työn kautta

monet asumistuen saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen

tämä on yksi semmoinen asia joka on puhututtanut kansalaisia hyvin paljon eri puolilla suomea ja on tuonut monessa mielessä myös väärää kuvaa heistä koska me emme ole mahdollistaneet heille työntekoa mutta tulevaisuudessa näin käy

näitä vahvuuksia on syytä kehittää myös tulevaisuudessa

tämä on valitettavaa sillä lakiesitys toisensa jälkeen todetaan että ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen kun suuntauksen pitäisi olla aivan toinen

käytännössä nämä ovat osoittaneet sen miten tärkeällä asialla me olemme ja että alkoholin mainontaa tulee rajoittaa lasten ja nuorten osalta

se on erittäin kunnianhimoinen hanke jolla taistellaan syrjäytymistä vastaan

samanaikaisesti viimeksi viime viikolla hyväksyttiin lainsäädäntö jossa julkisen sektorin sisään tuotiin yksityinen palveluntuottaja ja tuotiin yksityisen sektorin kautta ohituskaista hyvätuloisille asiakkaille ja tuotiin takaisin puhemies sulki puhujan mikrofonin koska puheaika ylittyi

tärkeää on että opetusta kehitetään oppilaiden oppimisen ja kehityksen näkökulmasta ei koulutusjärjestelmän

ongelmana tässä hankkeessa kuitenkin on se että me emme ole pystyneet saavuttamaan niitä nuoria jotka tarvitsisivat esimerkiksi erilaisia sosiaali ja terveydenhuollon tukimuotoja ja malleja

yhteiskuntapoliittisesti kestävämpi ratkaisu on ensisijaisten etuuksien hyvä taso jotta viimesijaisella toimeentulotuella vastataan pääsääntöisesti akuutteihin taloudellisiin tuen tarpeisiin

mutta se asia josta kannan suurta huolta on nimenomaan heidän lapsensa ja heidän nuorensa

siinä avattiin hyvin mitä ongelmia ja ongelmia maineen ja mitä ongelmia mainonnan suhteen tällä hetkellä on ja mihin asioihin meidän pitää puuttua

oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä on parannettava koulussa

kun esimerkiksi äiti tai isä pääsee työhön ja työelämään niin tänä aikana kuitenkaan näille lapsille ei turvata päivähoitoa eikä heille turvata myöskään opetusta ja koulutusta

tähän kuuluvat laadukkaan opetuksen lisäksi myös laadukas kouluruoka koulukiinteistöjen ja pihojen kunto henkilökunnan ja opettajien jaksaminen sekä hyvä oppilashuolto

parempaa mietintöä me emme kuitenkaan pystyneet tällä hetkellä kirjoittamaan vaikka henkilökohtaisesti olisin toivonut tiukempiakin säännöksiä

meidän lainsäädäntömme tätä kautta luo syrjäytymisen prosessin näille nuorille kun meillä olisi erittäin hyvä mahdollisuus integroida näitä ihmisiä yhteiskuntaan ja antaa heille myös kasvun edellytykset kansainvälisinä kansalaisina vaikka he eivät jäisikään suomeen

kun sivistysvaliokunta käsitteli lasten ja nuorten syrjäytymistä voitiin yleisesti todeta että kouluviihtyvyys parantaa selkeästi oppimisen edellytyksiä ja vähentää syrjäytymisen riskiä

sitä me haluamme

esityksen perusteluna on että vähäisempi altistuminen alkoholimainonnalle johtaa osaltaan lasten ja nuorten vähäisempään alkoholinkäyttöön

koulun keskeyttämiseen ja koulupudokkuuteen peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa tulee puuttua entistä varhemmin monipuolisemmin ja tehokkaammin

tullaanko tämän tulevan kotouttamislain yhteydessä joka tulee tänä keväänä myös käsittelyyn tähän asiaan palaamaan myös näitten lasten ja nuorten osalta ja näiden perheiden voisiko sanoa vähän sosiaalisemman sosiaaliturvan osalta

on kohtuutonta että hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa

kun toimeentulo on tiukka ja asumiskustannukset korkeat niin pienetkin säästöt vaikeuttavat arkista toimeentuloa ja saattavat ihmiset esimerkiksi ruoasta tai terveydenhuollosta tinkimiseen

tämä on oikeansuuntainen päätös

tämä esitys on meille kullekin ollut kohtuullisen henkilökohtainen ja ehkä juuri tästä syystä meille myös jossain määrin vaikea

arvoisa herra puhemies

enimmäisasumismenojen jäädyttäminen koskee asumistuen saajia joiden vuokra on jo korkea

ammatillisen koulutuksen riittävät aloituspaikat on myös turvattava jotta voimme varautua tulevaisuuden palvelu tarpeeseen ja ajankohtaiseen työvoimapulaan

tämä on opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta epäoikeudenmukaista

meillä on omia erilaisia joillakin jopa erittäin vaikeitakin kokemuksia siitä miten alkoholi on vaikuttanut niin omaan perhe elämään kuin myös lähiyhteisöön

me kannatamme ehdottomasti esitystä siltä osin kuin se koskee työkyvyttömien aseman parantamista

hallitus laskee sen varaan että vuokrat eivät nousisi tuen jäädytyksen takia

yliopistojen perusrahoitukseen tarvitaan tiede ja teknologianeuvoston esityksen mukainen satsaus

minun on ollut vaikea ymmärtää myös sitä miksi emme tee kaikkeamme sen eteen jotta lapset ja nuoret eivät joutuisi alkoholin haitoille alttiiksi

me tiedämme että kunnat ovat suurten kysymysten äärellä kuntien taloudellinen puoli jää kuntien lakisääteisten

monialainen alueellisesti kattava julkinen korkeakoululaitos ja sen kehittäminen on turvattava suomessa riippumatta samanaikaisesti toteutettavan aalto yliopiston rahoituksesta

emme pidä uskottavana emmekä hyväksyttävänä keinona korkean vuokratason laskemiseen sitä että pienituloisimpien asumistukea saavien ihmisten asumistukea leikataan

alkukeväällä jo kun hallitus halusi yksipuolisin päätöksin lähteä korottamaan eläkeikää saatoimme havaita että meidän lähestymiskulmamme työurien pidentämiseen on aivan toisenlainen kuin hallituksella

osa valiokunnan jäsenistä olisi tukenut alkoholin mainonnan täyskieltoa ja osa sallisi mainonnan tämän mietinnön mukaisesti

arvoisa herra puhemies

suomalaisen peruskoulujärjestelmän suuri vahvuus on se että koulutus ja oppimateriaalit ovat kaikille maksuttomia

meille oikeudenmukaisuuden ja tasa arvon toteutuminen työelämässä ja eläkepolitiikassa edellyttää yhteistä sopimista ja joustavia järjestelmiä joissa sekä työntekijän että työnantajan tarpeet huomioidaan

mutta tässä vaiheessa meillä ei ole tiukempia keinoja käytettävissä

kuitenkin silloin jos aiotaan heikentää ihmisten peruspalveluita tai leikata subjektiivisia oikeuksia ollaan väärillä jäljillä

yhdyimme sivistysvaliokunnan näkemykseen siitä että tulevassa alkoholilain kokonaisuudistuksessa on mahdollista linjata nyt ehdotettua kattavammin ja tiukemmin alkoholiin liittyvää mainontaa

hallituksen poukkoileva päätöksenteko on johtanut siihen että asioita on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja vaikutusten arvioinnit ovat siitäkin syystä jääneet tekemättä

meidän mielestämme osa aikainen työ on yksi hyvä keino ja vaihtoehto tukea ihmisten työssäjaksamista ja näin ollen se on erittäin hyvin linjassa meille kaikille yhteisen ja erittäin tärkeän tavoitteen työurien pidentämisen ja työllisyysasteen nostamisen kanssa

mutta siihen ei voi sitoa meidän käsiämme tiukasti silloin jos se tarkoittaa käytännössä peruspalveluiden etenkin sosiaali ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen ja opetuksen heikentämistä

eli meille jää suuret odotukset tulevaan alkoholilain kokonaisuudistukseen

hallitus on tekemässä samanaikaisesti useita leikkauksia joiden yhteisvaikutukset pienituloisten ihmisten arkeen ovat kokonaan arvioimatta

kysymys kuuluu

monet perheet elävät köyhyysrajan alla ja joutuvat turvautumaan erilaisiin vippaskonsteihin ja pitkäaikaiseen toimeentulotukeen

kuntien talouden tasapainottaminen ja palveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille on meidän kaikkien ydinkysymys

jo tämän lain osalta olemme moneen kertaan todenneet että kompromisseja on tehty